herra puhemies

nyt olemme huomanneet että taloustilanne on muuttunut niin dramaattisesti että tämän hallituksen ohjelmalta on kyllä pohja pudonnut jo kauan sitten

sasille joka ei ole enää istunnossa mukana olisin todennut että hän puhui osatotuuden eli osa veromenetyksistä johtuu suhdanteista mikä on tietysti valitettavaa mutta erittäin suuri osa johtuu myös siitä että tämä hallitus on vapaaehtoisesti luopunut valtiolle kuuluvista tuloista

kelamaksusta ruuan alvista tuloveroja on alennettu

sieltä ne miljardit löytyvät ja kun valtion budjetista rahoitetaan noin neljäsosa jo velalla niin jokaisesta kevennetystä veromiljardista ainakin sitten neljännes siitä kymmeniä pystypuusto

eu katetaan velkarahalla

tässä mielessä tästä hallitusohjelmasta jääräpäisesti kiinni pitäminen hamaan loppuun saakka on ollut kyllä virheellistä ja erheellistä talouspolitiikkaa

hallitus ei ole halunnut reagoida maailman muuttumiseen vaan ajaa tällä kurssilla kyllä maata aikamoiseen velkakierteeseen